arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kuten tuossa jo totesin sakotuskynnys tulee säilymään näillä näkymin entisellään puuttumiskynnys madaltuu ja se on mielestäni pelkästään myönteinen asia

tältä osinhan sisäasiainministeriö on erittäin paljon panostanut siihen että saisimme työllistettyä mahdollisimman paljon työttöminä olevia poliisimiehiä

arvoisa puhemies

ensinnäkin etsintäkuulutettujen etsintä kuuluu poliisin perustehtäviin ja tällä kertaa työ on tehty yhdessä rikosseuraamusviraston ja helsingin poliisin välillä

toinen perusperiaate on se että työttömyysaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi jotta ammattitaito ja työinto säilyisivät vasta valmistuneilla mahdollisimman hyvänä

arvoisa puhemies

meillä on menneiltä vuosilta myös kokemuksia siitä että kaikenlaisia kouluttajia nousee kuin sieniä sateella ilman että heillä käytännössä on mitään asiantuntemusta

kaikki jotka olemme seurailleet otsikoita tiedämme että aika hurjiin tilanteisiin tänä päivänä poliisi joutuu ja silloin myös panssaroitujen ajoneuvojen saaminen on ensiarvoisen tärkeää

itse katson että meidän kannattaa käyttää kaikki voimassa olevat resurssit ja kohdentaa keskitetysti niihin kohteisiin joissa myös tuloksia on mahdollisimman hyvin saatavilla

ainakin rajavartiolaitoksen osalta minun on todettava että tulemme pärjäämään näillä resursseilla enkä näe mitään suurta ongelmaa tällaisten iskujen toteuttamisessa oikeastaan päinvastoin yhteistoiminta auttaa saamaan parempia tuloksia

tämä on välttämättömyys sillä meillä on hyvin vanhanaikainen rekisteri ja pidän erittäin tärkeänä tämän määrärahan saamista poliisin käyttöön

nämä tullaan myös ratkomaan kehysneuvottelujen yhteydessä ja tulemme varmasti siihen saamaan kaikkia tyydyttävän ja hyvän ratkaisun

hätäkeskuslaitoksen osalta voisin ehkä lyhyesti todeta että tällä hetkellä on ministeriössä erittäin laaja uudistuskokonaisuus siltä pohjalta jonka eduskunnan käsittelemä hätäkeskusselonteko on antanut

on aivan välttämätöntä että tarkastelemme myös rakenteita ja samanaikaisesti turvaamme hätäkeskuspalvelujen toimivuuden eri puolilla suomea

sen jälkeen kun saadaan kokemuksia tämän lainsäädännön pohjalta kun olemme sen täällä eduskunnassa valmiiksi saaneet on mielestäni kuitenkin perusteltua arvioida voidaanko esimerkiksi jossain määrin käyttää myös pakollista hoitoa

tämän eteen on tällä hetkellä erittäin laaja kokonaisuus työn alla

mutta ensisijaisesti on nyt tärkeä edistää tätä hanketta katsoa mitkä hyvät tulokset sillä mahdollisesti on ja sen jälkeen tehdä arviointi mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja niiden tarpeesta

myös täällä on moni käyttänyt erinomaisia puheenvuoroja siitä mitä niiden törkeän rikoksen tekijöiden osalta jotka eivät välttämättä ole motivoituneet siihen että kierre katkeaa voidaan tehdä

suomi

nythän olen saanut vastikään raportin uuden hätäkeskusaluejaon osalta ja tältä osin tätä asiaa tullaan jatkotyöstämään ja hallitus tullee käsittelemään asiaa myös iltakoulussa

eli tässä vaiheessa mitään tarkempaa aluejakomallia ei ole olemassa saati sitten mitään sormiharjoitusta siitä mitkä keskukset jäisivät ja mitkä mahdollisesti jollakin aikajänteellä sitten loppuisivat

silloin jos pääsemme suurempiin keskuksiin tämä tarkoittaa niin sanotusti vahvempia hartioita eli silloin ylipäätään esimerkiksi työn jakautuminen keskuksessa olisi tasapuolisempaa

mutta on tietysti tärkeää että yksi keskeinen elementti poliisilla on ylinopeuksien valvonta ja tältä osinhan meillä ollaan valmistelemassa sisäasiainministeriössä yhtenäistä ohjeistusta puuttumiskynnyksen osalta

kaiken kaikkiaan on tietysti aivan selvää että ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen tulee ottaa tässä huomioon ja se pidetään mielessä myös uutta aluejakoa valmisteltaessa

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveyministeriön koordinaatioryhmässä jonka ministeri risikko äsken mainitsi on mukana myös sisäasiainministeriön edustus ja siinä yhteydessä tullaan arvioimaan lainsäädäntötarve tältä osin

on erittäin tärkeää että voitaisiin mahdollisimman nopeasti tällaiset desinghuumeet luokitella huumausaineiksi

poliisihan pystyy puuttumaan tälläkin hetkellä näihin valmisteisiin mutta silloin kun kyseessä on luokitukseltaan lääkeainevalmiste rangaistusasteikko on huomattavasti lievempi

arvoisa herra puhemies

minusta on erittäin tärkeää että tänä päivänä uskalletaan puhua entistä enemmän ääneen paitsi niistä entisajan namusedistä joihin edustaja viittasi myös siitä millaisen riskin kohteeksi ja millaisen uhan kohteeksi lapsi ja nuori voi joutua eri tilanteissa

tämä aktivismiryhmä on ollut hyvin pieni kahden hengen ryhmä ja perustettu alun perinkin hankepohjalta

nyt on tarkoituksena siirtää tämä hankkeena saatu asiantuntemus poliisilaitosten käyttöön eli tästä eteenpäin tarkoitus on järjestää aktivismin torjunta siten että paikalliset poliisilaitokset hoitavat perustyön tältä osin krp koordinoi koko suomen tilannetta ja suojelupoliisi toimii tässä apuna

tietysti tässä pitää muistaa että turhaan ei saa pelotella mutta sinisilmäisyys on näissä asioissa aina pahaksi ja myös siltä osin että lapsen vanhempien ja myös muiden jotka ovat lapsen kanssa päivittäin ja säännöllisesti tekemisissä tulee tiedostaa ne asiat ja pyrkiä myös auttamaan lasta tunnistamaan tällaiset erilaiset uhkatilanteet

uskon että tältä pohjalta varmasti pystymme hyvin näihin kysymyksiin vastaamaan

itse asiassa tilannehan on tällä hetkellä se että poliisin sivuilta löytyy nettivihjekuvake ja myös ohjeet kuvakkeen linkittämiseen ja ainakin minun tietojeni mukaan tämä viesti myös menee poliisille ja uskon että tämän tiedon pitäisi olla kyllä ajantasainen

arvoisa herra puhemies

täällä on noussut esiin muutamia kommentteja muun muassa pakkokeinolainsäädäntöön liittyen

tämä varsin suuri ja merkittävä paketti jouduttiin viime kaudella säätämään aivan valtiopäivien lopulla mikä tietysti teki tietynlaisen kiireen siihen

sivuilta se kuitenkin löytyy ja sen voi jokainen tarkistaa

länsi suomen läänin poliisijohdon alaisuudessahan on toiminut tämä edellä mainittu aktivistitorjuntaryhmä ja sen työ tullaan arvioimaan

ehkä tähän yhteyteen on hyvä vielä todeta että kun puhumme tänä päivänäkin kansainvälisestä sopimuksesta niin erittäin tärkeää työtä tekee poliisi ja tekevät myös muiden maiden poliisit kansainvälisillä areenoilla

aikaisemmin edustaja östman nosti esille tietyn kysymyskokonaisuuden ja uskon että siinä yhteydessä varmaan kun pakkokeinolakia käsitellään tätä asiaa voidaan arvioida

rikosten selvittämisessä poliisi joutuu turvautumaan joudutaan ylipäätään turvautumaan usein sellaisiin keinoihin joilla puututaan yksilön suojaan ja yksilön itsemääräämisoikeuteen aika perustavaa laatua olevalla tavalla

tällä hetkellä ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa suunnitelmaa siitä miten tämä korvaava toiminta tullaan hoitamaan mutta tulen pitämään henkilökohtaisesti huolen siitä että tämä tullaan järjestämään

meillä pitää olla toimivaltuudet mutta myös yhteistyöverkostot ja mahdollisuudet tehdä näitä yhteisiä laajoja projekteja joilla todellakin saadaan kiinni kovan luokan tekijöitä pahoja rikollisia

tietysti ihannetilanne on se että poliisilla on mahdollisimman hyvät tiedot ja selkeät käytänteet etukäteen mikä toivottavasti vähentäisi jälkikäteisvaateita asioihin liittyen

tämän vuoksi on tietysti äärimmäisen tärkeää että poliisihallitus muun muassa ohjeistaa ja huolehtii koulutuksesta mahdollisimman tarkkaan jotta ainakaan sitä kautta ei ongelmia tulisi

haluan muistuttaa sellaisesta asiasta että kun me puhumme kotietsinnöistä myös se että auton takakontti avataan luokitellaan suomessa kotietsinnäksi niin että kaikki mitkä kulkevat kotietsinnän nimikkeellä eivät tarkoita sitä että kotiin tullaan jotakin etsintätointa tekemään

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annettua lakia suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annettua lakia sekä ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annettua lakia

arvoisa puhemies

tämä on erittäin tärkeä kysymys ja olemme itsekin moneen otteeseen ottaneet kantaa tähän ja pohtineet sitä miten voisimme tasa arvoisesti tätä asiaa edistää

arvoisa herra puhemies

paljon on esitetty ajatuksia siitä että ampumaradoilla voitaisiin säilyttää ampuma aseita

arvoisa herra puhemies

kuitenkin lähtökohta meillä suomessa on se että meillä on yhden käden sormilla laskettavissa sellaiset ampumaradat joilla käytännössä voitaisiin turvallisesti säilyttää aseita tällä hetkellä

meillähän tällä hetkellä on erikseen järjestetty huonokuuloisten ja kuulovammaisten osalta erillinen kontaktinumero johon voi jättää hätäilmoituksen mutta tämä puhdas tekstiviestiyhteydenotto ei tällä hetkellä vielä ole aivan mahdollista

saamme tästä tietyllä tavalla lisäapua jolloin seksuaalirikoksiin syyllistyneitä voidaan hoitaa lääkkeellisesti kun he itse siihen sitoutuvat

ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kun yleissopimus tulee euroopan unionin osalta voimaan

täytyy samalla kuitenkin huomioida se että tällainen hoito voi olla ja onkin aika massiivinen toimenpide ja meidän pitää varmistua siitä että tämä aidosti myös auttaa

tietysti tässä yhteydessä pitää arvioida myös se onko ylipäätään turvallista että yhdessä paikassa säilytetään suurta määrää aseita se on valitettavasti helposti eräänlainen tavaratalo rikolliselle toiminnalle jolloin tiedetään minne kannattaa murtautua

yleissopimuksella pyritään tehostamaan elatusapujen rajat ylittävää perintää ja sitä sovelletaan rajat ylittävissä tilanteissa silloin kun vahvistettua elatusapua ei makseta vapaaehtoisesti

ei ole myöskään yhteiskunnan kannalta kovin järkevää käyttää lääkehoitoa sellaiseen tapaukseen jossa ei ole odotettavissa mitään apua eikä ennalta ehkäisevää vaikutusta

tällä hetkellä on lähdetty siitä että kotona missä on tarkkaan säädellyt olosuhteet sille miten ampuma aseita säilytetään säilytyspaikka olisi kaikkein turvallisin mutta toki tätäkin vaihtoehtoa tullaan varmasti pohtimaan menetelmiä vielä vähän kateellisia kysymyksiä jotka hänen edustajille maksu

meidän tietysti tulisi pyrkiä siihen että voisimme ennalta ehkäistä aina mahdollisimman suuren määrän rikoksia jotta niitä uhreja ei tulisi yhteiskuntaan niin paljon

esityksessä ehdotetaan että yleissopimuksen mukaiseksi suomen keskusviranomaiseksi nimetään oikeusministeriö joka toimii keskusviranomaisena myös kaikissa muissa kansainvälisissä elatusapuasioissa

toimivaltaisia tuomioistuimia yleissopimuksessa tarkoitetuissa asioissa olisivat käräjäoikeudet koska ne hoitavat myös samankaltaisia eu valtioiden välisiä asioita

valvottuun koevapauteen liittyy päihteettömyysvelvoite siihen liittyy muutakin asunnossapysymisvelvoite ja kolmantena yksilöllisesti määrätty toimintavelvoite

hallituksen esityksen ensimmäisessä lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi siitä että käräjäoikeus huolehtii ulkomaisen elatusapupäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta annetun päätöksen tiedoksiannosta

mutta valiokunta joutui aika pitkään myös pohtimaan lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä ja ne eivät ole kovin yksiselitteisiä tässä kuitenkin yli tuhat emäntänsä vai

arvoisa puhemies

yhtäpitäviä

ryöstäjät

yleissopimuksen mukaiset hakemukset käsiteltäisiin esityksen mukaan ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeudessa jonka päätöksestä muutoksenhaku ohjautuisi toimivaltaiseen hovioikeuteen

tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kyselytunti

arvoisa herra puhemies

edustaja koskinen nosti tuossa esille sen että tässä on kyseessä porsaanreikä ja se on aivan totta siltä näyttää varsin todennäköisesti

lakivaliokunta toteaa että eri lakeihin perustuvien ulkomaisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat menettelyt ovat uusien kansainvälisten sopimusten ja euroopan unionin lainsäädännön myötä eriytyneet

arvoisa puhemies

ehkä on syytä kuitenkin todeta että lakivaliokunta kävi varsin perusteellisen asiantuntijakuulemisen ja käsittelyn ja pidän oikeastaan hieman harmillisenakin sitä että siinä yhteydessä tällainen ongelmakysymys ei noussut esille

laakso on tässä aivan oikeassa eli se että nuoret kantavat mukanaan aseita kaupungilla ja eri olosuhteissa on erityisen huolestuttavaa

lakivaliokunnan mielestä järjestelmää tulisi kehittää siten että eksekvatuuriasioiden käsittely keskitettäisiin mahdollisuuksien mukaan sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että muutoksenhakuvaiheessa

nyt kuitenkin näyttää siltä että kerjäämiseen liittyy entistä enemmän sen tyyppisiä ilmiöitä jotka viittaavat rikollisuuteen ja järjestyshäiriöihin ja on tietysti tärkeää että tähän puututaan parhain mahdollisin keinoin

tällä hetkellähän meillä on poikkihallinnollinen sisäisen turvallisuuden ohjelma ja meillä on siihen valittuna myös ministeriryhmä joka seuraa tämän toimeenpanoa

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä vähäisin muutoksin

ensisijaisesti poliisin tavoitteena on se että tullaan selkeästi myös valvontaa lisäämään niillä alueilla joilla kerjäämistä tapahtuu kuten myös kiinnittämään huomiota entistä enemmän katuväkivaltaan

tämän ohjelman yhtenä toimenpiteenä on kartoittaa se millaisia aseita nuoret mukanaan kantavat sekä teräaseiden että myös ampuma aseiden osalta

uskon että siitä saamme paitsi tietoa myös ehkä käytännön toimenpiteitä miten voidaan tähän kokonaisuuteen puuttua ja viimeinen kysymys edustaja kimmo

kuitenkin kun eri sivustojen ylläpitäjät ovat eri puolilla maailmaa tämä on erittäin haasteellinen kysymys

uskon kuitenkin että varmasti joudumme pohtimaan myös mahdollisia lainmuutoksia tältä osin koska näyttää siltä että pelkät ohjeistukset eivät kuitenkaan tähän kasvavaan ilmiöön näytä millään tavalla tehoavan

silloin kun on pohdittu muun muassa lapsipornografian estolistojen laatimista tämä on aiheuttanut valtavan paljon kritiikkiä

kuitenkin on samaan aikaan syytä todeta että niillä pyritään suojaamaan lasta ja lapsia ja tavallaan hyväksikäyttöä myös tätä kautta mutta haasteellisia on

arvoisa puhemies

minun tietooni ei ole tullut onko poliisi siellä kahden viikon kuluttua mutta aina kun poliisi myy aseita huutokaupalla se tapahtuu täysin lain mukaisesti ja pykälän mukaisesti eli siinä ei ole mitään epäselvää

keskustelu

usko hyväksyleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan

arvoisa herra puhemies

edustaja jokinen nosti esille vielä käsittelyaika arvion ja sen tulisiko sitä kautta eräänlainen käsittelyaikatakuu tai käsittelytakuu

se tietysti pitää sisällään sen että asianosaisen kannalta on erittäin tärkeää että hän tietää missä hänen asiansa menee